pitää pystyä uudistumaan kehittämään uusia ratkaisuja kokeilemaan saamaan korkean jalostusarvon tuotteita myös biotaloudessa eikä vain miettiä puukuutioita

tämä itse asiassa parantaa arvoisa puhemies suomalaisen metsäteollisuuden kilpailuasemaa koska kaikki tulevat tulevien vuosien kuluessa sitovien päästövähennysvelvotteiden piiriin ja olemme varmistaneet sen että suomalainen teollisuus vihreän teollisuuden vallankumouksen avulla kun löydetään yhä tehokkaampia tapoja tuottaa bioenergiaa tuottaa metsäteollisuuden tuotteita menestyy kansainvälisessä kilpailussa yhä paremmin

me haluamme uudistaa hyvinvointivaltiota sellaiseksi että ihmisiä nostetaan työelämään me saamme työtä työllisyyttä nuorille että me saamme kasvua tulevaisuuteen

eli tavallaan juridinen äänikynnys on kompromissi alueellisen suhteellisuuden ja valtakunnallisen täydellisen poliittisen suhteellisuuden välillä ja näin ollen alhaisen juridisen äänikynnyksen voi hyväksyä ihan tällä loogisella päättelyllä jos halutaan korostaa että alueiden edustajien alueiden äänten paino kuitenkin hiukan korostuu niitten viimeisten paikkojen jaossa

arvoisa puhemies

valtiovarainministeri esimerkiksi on tuonut esille näitä globaaleja megatrendejä aasian talouden nousua uusia haasteita jotka tulevat digitalisaation ja energiamurroksen myötä mutta ne ovat myös mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

tosiaan olisi minusta tärkeätä nyt että tässä jätetään sellainen keskustelu väliin jossa ei arvosteta koko koulutuksen ja sivistyksen merkitystä suomen tulevaisuudelle ja mietitä sitä miten tehdään lapsille nuorille ja aikuisille jotka ovat eri oppilaitoksissa oppimassa mahdollisimman hyvät edellytykset oppia tulevaisuuden taitoja että tässä ei mennä tämmöiseen syyttelyyn että te teitte tuota ja te teitte tätä

tällaisella ryhmällä on kuitenkin harvoin ollut merkittävää valtaa eduskunnan päätöksentekoon varsinkaan yksittäisten edustajien ryhmillä ja nämä eivät ole olleet hallituksessa mukana

ohjataan julkisia hankintoja yhä enemmän kotimaiseen cleantechiin ja biotalouteen tehdään iso energiarahasto edistetään sähkön pientuotantoa saadaan kotimaisia työpaikkoja biotalouteen ja cleantechiin ja ollaan mukana tekemässä suurta maailman energiamurrosta hiilineutraaliin yhteiskuntaan

ja minä olen todella todella surullinen ja harmissani siitä että tällä uuskielellä sitä että tehdään historiallisen suuret leikkaukset varhaiskasvatukseen peruskouluihin toiselle asteelle yliopistoihin ja korkeakouluihin innovaatiojärjestelmään joita tekesin pääjohtaja piti täysin sietämättöminä te kutsutte uudistamiseksi ja kehittämiseksi

sen sijaan uudessa järjestelmässä poliittisella liikkeellä joka yleensä haluaa lisää vaikutusvaltaa ja vaikuttaa maan politiikkaan on selkeä motiivi yrittää päästä juridisen äänikynnyksen yli ja sitten kun se saa heti reilun paikkamäärän jolloin sillä on oikeasti riittävä paikkamäärä suhteessa kannatukseen se pystyy eduskunnassa toimimaan tehokkaasti

toivoisin että me siirrymme tästä valittamisesta yhdessä tekemiseen yhteisiin visioihin ja toivoisin että hallitus vastaisi miten digitalisaatiota edistävä ict palveluväylähanke miten kotimaisten energiamuotojen edistäminen etenee miten julkista sektoria uudistetaan tuottavammaksi

arvoisa puhemies

olkaa rehellisiä sanokaa suoraan

ja sitten minä haluan sanoa vain sen että ei ole niin että ensi vuoden budjetin alijäämätavoite menee yli sen mitä työtä me pystymme koulutuksella suomessa tulevaisuudessa luomaan

jos arvioi vain investointikustannuksia niin kyllähän niistä tulee lukua mutta se luo talouteen uutta dynamiikkaa kannattavuutta ja tuottavuutta ja sitten me saamme niitä vientimarkkinoita meidän cleantech teollisuudelle

eikö ole paljon reilumpaa se että jokaisen suomalaisen ääni lasketaan täysin samalla tavalla ja kaikkien puolueiden paikkamäärät jakaantuvat reilusti ja juridinen äänikynnys on kaikille sama kaikki tietävät mikä on se raja minkä yli pitää kilvoitella jotta tulee eduskuntaan valittua

eli tässä hallitusohjelmassa sitoudutaan eun energia ja ilmastopaketin edistämiseen ja sitten kotimaisten ratkaisujen ilmastolain käyttöönottoon energia ja ilmastostrategian toteuttamiseen ja siltä pohjalta siihen että me saamme suomeen uutta työtä vähäpäästöisillä ratkaisuilla

kuten sanottu vihreät kannattaa sitä että se raja voisi olla alhaisempikin mutta tämä on se kompromissi mitä on saatu aikaan ja tämä on hyvä kompromissi tämän takana voi ylpeänä seisoa koska jatkossa yleinen ja yhtäläinen äänioikeus suomessa vahvistuu kun tämä uudistus toteutuu

arvoisa puhemies

että nyt otetaan kustannustehokkaasti ja fiksusti

tässä on myös laaja selvitys siitä miten energiapolitiikassa voidaan olemassa olevan työn pohjalta ottaa käyttöön kotimaista hajautettua energiaa ja kotimaista uusiutuvaa energiaa

meillä on loppupeleissä tässä nyt valittavana se kannatammeko me uudistusta jossa jokaisen suomalaisen kannattaa äänestää juuri sitä puoluetta juuri sitä ihmistä jota haluaa äänestää ympäri suomea jokaisessa vaalipiirissä vai pysymmekö nykyisessä vaalitavassa jossa ihmisten yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on rapautunut jossa puolueiden paikkamäärät eivät vastaa niitten todellista kannatusta ja jossa monet jäävät eduskunnasta monien äänet jäävät käytännössä laskematta kokonaan jos puolue ei ole saanut yhtään paikkaa kyseisessä vaalipiirissä

arhinmäelle voisin todeta että toivottavasti eduskuntakäsittelyssä keskitymme nyt yhdessä siihen yhteiseen päämäärään mikä vihreiden ryhmällä ja vasemmistoliiton ryhmän enemmistöllä on ydinvoima asiassa

hallitus on jo aiemmin linjannut että kotimaisten polttoaineiden kannattavuutta pyritään parantamaan suhteessa kivihiileen ja tämä linja jatkuu

me olemme sitä mieltä että näitä lupia ei tarvitse myöntää ja se rakentava tapa viedä asiaa eteenpäin on varmistaa että tavoite toteutuu eikä kinastella eri puolueiden kesken siitä kuka innokkaimmin tätä tavoitetta toteuttaa

heinäluomalta joka innokkaasti kannattaa ydinvoimaa vastustaa tätä uusiutuvan energian tukipakettia ja kun vielä huomioi mitä puolue on tänään todennut kreikka paketin hyväksymisestä niin se antaa surullisen kuvan sosialidemokratian tilasta suomessa

jos erityisesti merkit siitä että lapsiperheiden köyhyys on periytyvää pitävät paikkansa niin se on vakava askel kohti luokkayhteiskuntaa vastoin suomalaisen yhteiskunnan ideaalia että jokaisella meistä on yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään hyvään koulutukseen

mitkä olisivat ne tehokkaimmat toimet pyrkiä parantamaan köyhimpien asemaa

mitä muita keinoja voisi olla

komissio on tämän meille siinä mielessä velkaa että suomi pelasti eun siinä tilanteessa jossa he olivat luvanneet viedä tämän asian loppuun saakka mutta eivät voineet viedä koska muut osapuolet olivat sanoneet että kaikki on nyt ratkaistu mitään ei muuteta enää

me käymme tammikuussa keskusteluja eri ministeriöiden asiantuntijoiden kanssa siitä miten eun sisäisessä yleisessä päästövähennystaakanjaossa voidaan tämä asia suomelle korvata ja meidän virkamiehet esittelevät mikä tämän päätöksen vaikutus suomelle on

mutta perushiilinielumalli haluan korostaa mahdollistaa suomessa täyden puunkäytön ilman mitään kustannuksia teollisuudelle ja elinkeinoelämälle edustaja rajamäki

minä haluaisin edelleenkin hallitukselta vastauksen siihen miten hallitus näkee että näin suurten leikkausten kohdistaminen tekesiin yliopistoihin ammattikorkeakouluihin peruskouluihin varhaiskasvatukseen voi olla suomen tulevaisuudelle hyvä asia

kaikki arvioivat niin että tämä leikkaa tulevaisuuden tutkimuspohjaa perustutkimuksesta tulee olemaan vähemmän tuotekehitystä vähemmän soveltavaa tutkimusta

vihreiden ajatus on siis että luotaisiin sosiaaliturvasta kannustavampaa vauhditettaisiin perustulokokeilua helpotetaan pk yritysten työllistymistä saadaan talouskasvua ja tehdään maltillisempaa politiikkaa täällä ei leikata sellaisista asioista jotka myös luovat kasvua ja tehdään enemmän tilaa työllistämiselle ja sieltä tuleville tuloille

politiikka on arvovalintoja

hallitus pyrkii esittelemään fläppitauluja prosesseja insinööritaidetta kun tosiasiassa se on tehnyt arvovalintoja siinä miten se haluaa muuttaa suomalaista yhteiskuntaa ihan jokaiselle tavalliselle suomalaiselle ihmiselle

arvoisa puhemies

valtiovarainministeri stubb sanoi että hän ei pidä sullemulle politiikasta

ja silloin semmoinen kova pakottaminen ei ole keinona hyvä vaan se voi pikemminkin estää sen että se uudistus on hyväksi suomelle ja suomalaiselle yhteiskunnalle

tämä hallitus on tehnyt tietoisen valinnan siinä että sopeutus tehdään pelkästään menoja leikkaamalla ja leikataan hyvin vahvasti pienituloisilta eläkeläisiltä lapsiperheiltä opiskelijoilta työttömiltä ja aivan keskeisistä hyvinvointivaltion palveluista

sitten pyrimme kansallisesti varmistamaan että suomi edistää vihreää taloutta niin että ympäristönsuojelu ilmastonsuojelu on samalla aikaa myös talouden voitto ja tästä rakennetaan meille win win konseptia

minä itse tiedän sen kokemuksesta kun olen ollut ministerinä viime vaalikaudella me jouduimme sopeuttamaan tosi paljon ja se budjettikirja on jo silloin tosi tarkkaan käyty läpi

ne leikkaukset mitä nyt joudutaan käymään päälle ovat varsin kivuliaita ja usein haitallisia erityisesti koulutusleikkauksia arviointineuvosto ja oecd kritisoivat

menen tarkemmin tähän koulutukseen

kun hallitus on jättänyt keinovalikoimasta vähemmälle sellaisia asioita joissa saataisiin pehmeämpiä uudistuksia eteenpäin niin se on minusta se huolestuttavin piirre

koulutuksen tehtävä ei ole pitää ihmisiä pois koulutuksesta vaan kasvattaa heitä pitkällä hyvin syvällisellä koulutusjärjestelmään osallistumisella sellaisiin taitoihin että he pärjäävät huomisen työelämässä

arvoisa puhemies

oli hyvä että suomi saavutti eun ilmasto ja energiapakettineuvotteluissa useimmat tavoitteensa mutta on kuitenkin todettava että päätös ilmaisista päästöoikeuksista teollisuudelle ei ole täysin ongelmaton

kun ryhmäkoot kasvavat erityisesti tasa arvorahat poistetaan peruskouluista kaikkein heikoimmassa asemassa olevat perheet ja heidän lapsensa kärsivät

ruotsissa meillä on esimerkkimaa jossa ei ole lähdetty siihen että hallitus lähtisi yksipuolisesti tekemään tällaisia päätöksiä mitä nyt tehdään

tämän pohdinnan lisäksi haluaisin myös kysyä hallitukselta ja erityisesti ehkä pääministeriltä sitä että kun muut pohjoismaat ovat panostamassa nyt kovasti poznanin neuvottelujen jälkeen kansainvälisen ilmastosopimuksen saamiseen kööpenhaminassa ja järjestävät erilaisia tapaamisia vuoden aikana niin tässä myös suomen pitäisi olla aloitteellinen esimerkiksi kehitysmaiden suuntaan koska siinä meillä on esimerkiksi teknologian siirrossa ja metsäkadon torjumisessa osaamista josta voi meille olla myös kaupallista hyötyä että me olemme tässä altruistisesti pelastamassa maailmaa

itse näen myös että suomen yrittäjien ja pienyrittäjien asemaa näissä keskusteluissa pitää vahvistaa koska elinkeinoelämän keskusliitto edustaa vain hyvin pientä vähemmistöä suomalaisista yrityksistä

sekin kannattaa muistaa että maailma muuttuu mutta olennaista on se että hallitus vaarantaa työntekijöiden ja työnantajien yhteisen halun tehdä sekä työehtosopimuksissa alakohtaista joustoa että paikallista sopimista jos te sanelette heidän ohitseen

tämä vasemmistoliiton näkemys tästä juridisesti sitovasta sopimuksesta ei oikeastaan kauheasti poikkea siitä mitä hallitus ja tanska puheenjohtajamaana kokouksessa tavoittelevat

arvoisa puhemies

ympäristö ja ilmastokysymyksissä eulla on keskeinen rooli ja se on perusteltua koska ympäristöhaitat terveyshaitat joita ympäristöongelmista ja saasteista aiheutuu ilmastonmuutos ja biodiversiteetin heikentyminen ovat kaikki rajat ylittäviä ongelmia jotka voidaan ratkaista parhaiten yhdessä

jos saadaan poliittisesti sitova sopimus jossa kaikki ovat voimakkaalla panoksella mukana ja sen juridinen toimeenpano seuraavan puolen vuoden aikana ja vielä se että se on toimeenpantavissa heti niin kuin yhdysvaltain presidentti obama on ajanut niin saadaan käytännössä sama lopputulos siinä että aikaa ei hukata päästövähennysten toteuttamisessa

me juuri ylläpidämme hyvinvointiyhteiskuntaa sen takia että meidän lapsillamme olisi asiat paremmin ei sen asian hoitaminen ole sitä että sanotaan että koska lapsille ei haluta jättää velkaa niin heikennämme heidän koulutuksensa tasoa heikennämme suomen kilpailukykyä heikennämme talouskasvua ja heikennämme tulevaisuuden menestymistämme

eu tasolla jos mietitään ympäristösääntelyä esimerkiksi reachin ja muiden vastaavien kautta tavoitteena pitäisi olla se että ne vahvistavat myös sisämarkkinoita ja että kun eu luo yhteiset pelisäännöt niin ensinnäkin ne tuotteet ja ratkaisut mitä eu edellyttää yhä enemmän leviävät myös muualle maailmalle koska eu on niin vahva sisämarkkina

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täydentäisin ympäristöministeriön alalta että sikäli kun puhuttiin tästä viherryttämisestä niin puhutaan itämeren päästöistä ja ravinnekuormituksesta ja kun sitä pyritään hillitsemään niin sinällään on hyvä että tässä ehdotuksessa etsitään keinoja siihen että ravinnekuormitus kokonaisuudessaan maataloudessa voisi supistua ja esimerkiksi puolan baltian maiden kaltaiset maataloudet eivät siirry sellaiseen yhä enemmän ravinnekuormituspäästöjä aiheuttavaan maataloustuotantoon joka itämeren tilan kannalta olisi ongelmallista

korostaisin sitä että suomen ja eun neuvottelupöydässä on syytä varmistaa se että mahdollisimman monet maat tulevat päästövähennysten piiriin ja päästörajoitusten piiriin koska se on myös meidän teollisuutemme meidän kilpailukykymme etu ja se on koko maailman pelastamisen etu se että saadaan päästöt alas mahdollisimman nopeasti ja kun sopimus on näin kattava niin silloin nämä rahoituskysymykset ja se että mikään rahoituksen rakenteen niin minne tehdään rahasto ovat ehkä neuvottelutaktisesti toissijaisia kylmä riks taakse ja muut kysymyksiä

mutta teillä selkeästi tässä on tällainen ideologinen valinta että julkisen vallan rahoitusvastuusta supistetaan tuodaan maksuja koulutusjärjestelmään heikennetään opintotukea heikennetään peruskouluissa juuri eniten tukea tarvitsevien tukea niin kuin edustaja gustafsson aika oikein sanoi

eli se on tärkeä työ mitä siellä tehdään mutta olennaista ympäristösääntelyssä on selkeys ennakoitavuus ja kustannustehokkuus niin että saadaan sillä rahalla paras mahdollinen tulos ympäristönsuojelun ja taloudellisen tehokkuuden kannalta

arvoisa puhemies

tosiaan haluan korostaa sitä kun tässä puhutaan kahdesta eri asiasta että tässä valtiolle voi tulla potentiaalinen lasku siitä metsäkadosta että metsäpinta ala pienenee niin tämä ei vaikuta siihen olemassa olevaan metsään mitä meillä on miten sitä hoidetaan

arvoisa puhemies

jos ajatellaan keskituloista perhettä esimerkiksi äiti joka on lastentarhanopettaja ja isä poliisi niillä tuloilla päätyy jo suunnilleen sinne ylimpään maksuluokkaan elikkä noin keskituloinen perhe jopa vähän alle keskituloinen päätyy ylimpään maksuluokkaan

ministeri koskisen johdolla tässä neuvotellaan näitä yksityiskohtia siihen suuntaan että kokonaisuus on kaiken kannalta suomen kannalta hyvä mutta haluan korostaa että myös ympäristöohjauksella on iso osuus tässä uudistuksessa niin että saadaan maatalouden puhtautta edistettyä ja sitä kautta kotimaisen maatalouden kysyntää ja suosiota kasvatettua

te eriarvoistatte koulutusjärjestelmää ja minä sivistysihmisenä olen aina luullut että suomessa on sivistysporvareita jotka kannattavat koulutuksen tasa arvoa

tämän lisäksi hallitus on leikkaamassa paljon muutakin lapsiperheiltä

lapsilisää etuuksia vanhempainpäivärahaa

siinä mitä seurauksia tällä päätöksellä nyt kansallisesti on me arvioimme kyllä sitä miten metsäkatoa voidaan jatkossa välttää ja tiedän että esimerkiksi on etujärjestöjä kuten mtk jotka ovat kiinnostuneet siitä pitäisikö suomessakin ruveta metsittämään enemmän millä tulevaisuudessa tämä ongelma välttyisi mikä tässä mallissa on

arvoisa puhemies

mutta minun kysymykseni hallitukselle on se onko se hyvää johtamista saadaanko sille ihmisiltä luottamusta saadaanko sillä suomea uudistettua niin että me saamme valoa tunnelin päähän ja saamme suomea ylöspäin että tulee pakkolakeja joista asiantuntijat ovat eri mieltä että niistä on hyötyä mutta me tiedämme että niistä on paljon haittoja

tämä metsäkadon kompensaatiokysymys pyritään hoitamaan eu komission kanssa niin että siitä ei tule suomelle ollenkaan kustannuksia ja sen lisäksi teemme sitä monimuotoista metsäpolitiikkaa mitä edustaja kalli esitti eri ministeriöiden yhteistyöllä

myös näissä kansainvälisissä pöydissä niin kuin eun sisällä yksi erityinen kysymys minkä suomen edustajat voivat tuoda esille on se että ymmärretään puun merkitys uusiutuvana luonnonvarana ja sen mahdollisuus vähähiilisenä ratkaisuna olla osa uusiutuvan energian lisäämistä ja sellaista ratkaisua jolla voidaan vähentää päästöjä ja siirtyä kohti vähähiilistä taloutta myös silloin kun me mietimme kansainvälistä sääntelyä mutta myös eu tason lainsäädäntöä

itse näen niin että paikallisen sopimisen edistäminen voisi tuoda joustoja niin työntekijälle kuin työnantajallekin kunhan siinä huomioidaan työntekijän asema mutta pakkolait vaarantavat luottamusta tällaiseen haluun

arvoisa puhemies

jos minun tukiopetukseni ei riitä edustaja zyskowiczille hän voi käydä valtiovarainministeriössä asiantuntijoiden kanssa tämän läpi koska tämä on alun perin valtiovarainministeriön viime kaudella tekemä ehdotus

ihan siksi että puuta materiaalina eri sääntelyissä eu tasolla ei ihan kaikissa maissa tunneta on meidän kansallinen tehtävämme varmistaa että se tunnistetaan ja nähdään puun vähähiilisen käytön hyödyt esimerkiksi rakentamisessa

kyllä ainakin minua tässä motivoi se että on vakava huoli siitä miten suomi voi osaltaan tässä tilanteessa varmistaa että euroopan yhteinen tulevaisuus olisi mahdollisimman hyvä ja saataisiin vakaus palautettua euroopan tulevaisuuteen meidän tavallisten ihmisten arkeen työllisyyteen ja toimeentuloon

meidän ehdotuksessamme idea on se että kilometrikorvaus on työssä tapahtuvaa ajoa jossa tällä hetkellä se joka ajaa vuodessa hyvin paljon pääsee tienaamaan rahaa sen jälkeen kun sen auton arvo on kuoletettu joka lasketaan hänelle hyvin edullisesti

eun ilmasto ja energiapaketista voisi sanoa sen että hallitus pitää tärkeänä sitä että yleinen päästövähennystavoite on riittävän kunnianhimoinen ja että päästökauppaan tulee näitä ehdotuksia joilla saadaan päästökaupan hiilen hinta ensisijaiseksi ohjausmekanismiksi päästövähennyksille koska silloin euroopassa nämä vähäpäästöiset investoinnit lähtevät liikkeelle ja fortumin kaltaiset yritykset saavat markkinoita ja saavat investointeja liikkeelle uusiutuvan energian muille vähäpäästöisille ratkaisuille